oletteko yhä tämän periaatteen takana ja voitteko avata kun eriytätte lain ja normiston mitä te tällä normistolla tässä kohtaa tarkoititte

nyt kun euroopan keskuspankki ekp on laittamassa setelipainot käyntiin ja näin tukemassa leväperäistä politiikkaa tuntuu että euroopan ytimessä olosuhteiden katsotaan olevan sitten ilmeisen poikkeukselliset

kansalaisaloitteessa rattijuoppoudesta langetettavien tuomioiden kiristämiseksi ehdotetaan muun muassa sitä että ensimmäisestä kiinni jäämisestä seuraisi aina ajokielto ja hoitoonohjaus

lisäksi esitetään että seuraavien kiinni jäämisten seurauksena olisi tilanteen mukainen pakkohoito ja rangaistuksena ehdoton vankeus

minusta vaatimus ajokiellon määräämisestä heti ensimmäisestä rattijuopumuksesta on täysin perusteltu ja oikein

arvoisa herra puhemies

vaatimus ehdottomasta vankeudesta uusien rattijuopumusten perusteella on looginen varsinkin ennalta ehkäisevästä näkökulmasta

jos hoitoonohjaus ja aiempi ajokielto eivät ole tehonneet ei voida välttämättä ajatella että ehdollinen vankeusrangaistus olisi enää riittävä pelote rikosta harkitsevalle ja riittävä signaali ylipäätään yhteiskunnaltamme

mahdollisuus ervvn käyttämiseen ennakollisen tuen antamiseen jäsenmaalle joukkovelkakirjojen jälkimarkkinaostoihin sekä pankkien pääomittamisen rahoittamiseen ja myös välineen vivutusmahdollisuus ovat kasvattaneet välineen käytön yleistä riskitasoa merkittävästi

arvoisa herra puhemies

suomen tulee suhtautua pidättyvästi unionin toiminnan laajentamiseen puolustuspolitiikan yhteisen rahan ja vero ja sosiaalipolitiikan osalta

se että laista seuraavaa euromääräistä enimmäismäärää jonka suomen valtio ottaa vastatakseen ei voida esimerkiksi vaihtelevista korkotasoista johtuen yksiselitteisesti arvioida ei ehkä ole ongelma sinänsä

aloitteen vaatimus että rattijuoppojen aiheuttamat kuolemantapaukset tulisi tulkita tapoiksi ja loukkaantumiset tapon yrityksiksi on ymmärrettävä johtuen muun muassa siitä että rattijuoppouden seurauksena tapahtuneista kuolemantuottamuksista kärsityt vankeusrangaistukset ovat jääneet monissa ta pauksissa erittäin lyhyiksi eivätkä vastaa kansan oikeustajua

toisaalta se alleviivaa sitä että laista päättämisen käsittelyjärjestystä arvioitaessa on arvioitava paitsi lain aiheuttamia riskejä myös niiden kokoluokkaa ottaen huomioon myös suomen valtion aiemmat taloudelliset vastuut

arvoisa herra puhemies

perustelimme varoitustamme seuraavasti

arvoisa herra puhemies

euro tulee lähivuosina joutumaan kasvaviin vaikeuksiin

otan kiinni vielä tuosta edustaja heinosen kertomasta että meillä on äänestyskopeissa ohjeena että ykkösessä on väkänen

yhteinen valuutta lisää painetta yhdenmukaistaa vero ja finanssipolitiikkaa joka vaarantaa suomalaisen hyvinvointivaltion perustan ja oikeudenmukaisen sosiaalipolitiikan

uskon ja toivon että vaatimukselle on löydettävissä myös oikeusoppineilta tukea kun kansalaisaloite lähtee lausuntokierrokselle valiokuntiin

mutta sitten kun tämän asian tarkistin myös ennen tänne istuntoon tuloa millaiset ovat nämä ehdokaslistojen yhdistelmät mitä esimerkiksi lehdissä julkaistaan ikään kuin virallisina listoina niin näistä tämä ykkösen väkänen ainakin puuttui kun niitä tarkastelin

muuten koko rikoslakiamme on mahdollisesti alettava pohtia kauttaaltaan uudelleen mikäli emme voi aloitteen vaatimalla tavalla kiristää lakia tämän yhden rikostyypin osalta ilman että kiristäisimme muita lakeja

pienten kansojen veto oikeus eu päätöksiin on säilytettävä

mehän emme voi suoraan tuomioita täältä eduskunnasta jakaa mutta emme voi vain levitellä käsiämme täällä

tämä lauselma on merkittävä koska ilman sitäkin on selvää että sopimuksen myötä ervvtä on mahdollista käyttää pankkien pääomittamisen rahoittamiseen

mutta mitä tulee alkuperäiseen edustaja eestilän lakialoitteeseen niin vähän nämä motiivit nyt mietityttävät että eikö teillä kokoomuksen ryhmässä ole käyty

lyhyesti sanottuna me perussuomalaiset joita on usein perustuslaillisiksikin nimitetty johdonmukaisesti puolustamme lakia järjestystä sekä suomen kansaa ja kansalaisia

päätöstä voidaankin tulkita siten että se on tehty huippukokoustasolla erikseen juuri siksi että ervvtä todella käytetään tarvittaessa pankkien pääomittamisen rahoittamiseen mikäli pääomittaminen ei onnistu pankkien omistajien tai kotivaltioiden toimesta jotka mainittiin huippukokouspäätöksessä ensisijaisina toimijoina

arvoisa herra puhemies

nyt on saatava muutos aikaan

siis vähän huolestuttaa että teistä on tulossa mahdollisesti päähallituspuolue ja siellä ryhmän sisällä toiset haluavat poistaa seiskan ja toiset haluavat äänestyskoneet

voidaan olla poliittisesti montaa mieltä suomen valtion päätösvallasta ja sen turvaamisesta mutta suomalaisten eli suomen kansan päätösvallasta ei voida olla kuin yhtä mieltä

tällainen yksimielinen päätöslauselma huippukokouksesta saattaa luoda pohjaa eu tuomioistuimen ratkaisuille tilanteessa jossa jokin ervvn jäsenmaa vaarantaisi eun yhteiset tavoitteet eli huippukokouspäätöksen toimeenpanon esimerkiksi estämällä ervvn käytön tilanteessa jossa muut ervv jäsenmaat haluaisivat käyttää välinettä pankkien pääomittamisen rahoittamiseen

jos tämä on tulevan hallitustaipaleen ensisoittoa niin taivas varjele mitä sieltä tulee

jos tätä asetelmaa siitä kenelle valta viime kädessä palautuu halutaan muuttaa pitää silloin suorittaa kansanäänestys jonka tulos on vallan siirtoa puoltava

tämähän on lääkehoitoon verrattava asia ja ihmetyttääkin se onko niin että yhteiskunta arvostaa kuitenkin enemmän sitten tällaista droppihoitoa kuin sitä että lääkitään vakavaa sairautta ruokavaliolla

on tehty videosta poikkeava erotus joten joudun äänestämään miten ja mistä haluan erotus kannatan edustaja halla ahon ehdotusta

kun perustuslakimme käytännössä estää esimerkiksi evm sopimuksen hyväksymisen suomen osalta aina on mahdollisuus hakea hyväksyntää kansalta

vaaliaktiivisuus on tärkeä asia sillä ainakin on toivottavaa että vähintään yli puolet kussakin vaalissa äänioikeutetuista käyttäisi ääntään jolloin voidaan sanoa että järjestelmällä on joku legitimiteetti

tämän ruokavalion osalta voi vielä todeta sen että jos syö tavallista ruokaa siis näitä kotimaisia viljatuotteita ja näin laiminlyö tätä ruokavaliota niin se aiheuttaa vakavia seurauksia ja kyse on siis todella vakavan luokan asiasta jos säästömielessä lähtee laiminlyömään tätä keliaakikolle tarkoitettua hoitomuotoa

arvoisa puhemies

artiklamuutoksellahan mahdollistettiin se että eun jäsenmaat voivat perustaa ervvn turvaamaan euroalueen rahoitusvakautta

mutta jotta tätä tilannetta saadaan parannettua niin esimerkiksi nyt kun todella tehdään tämä sote uudistus siihen tarvitaan suora kansanvaali

arvoisa herra puhemies

myös perustuslakivaliokunta piti sitä viime kaudella perustuslaillisesti ongelmattomimpana vaihtoehtona toteuttaa demokratia siinä

lainsäädäntömme ei tunnista eikä tunne sellaista elementtiä jossa kansalaiset voisivat suoraan päättää jostakin yksittäisestä asiasta

yleisesti ottaenkin on niin että tämä on hieno taiteilija

puoli vuosikymmen euron käyttöönoton jälkeen alkoi tulla ensimmäisiä niin sanottuja uutisia myös siitä että suomi ei ole hyötynyt myöskään euroalueeseen liittymisestä kun tilannettamme on verrattu rahaliiton ulkopuolisiin muihin pohjoismaihin

edellä kuvatuista syistä johtuen voidaan ervv jäsenyyden ja tässä tapauksessa takauslain tulkita loukkaavan eduskunnan budjettivaltaa

ja paljon paljon niinku keliaakikot joutuvat näkemään paljon vaivaa siinä että he esimerkiksi joukkoruokailujen yhteydessä tai ulkona syödessä saavat selvitettyä sen onko ruoka gluteenitonta

se oli todella tärkeä kysymys koska viime kaudella silloinen sote uudistus kaatui nimenomaan siihen että siinä esitettiin laajaa kuntayhtymäpohjaa jossa ei toteutunut kuntalaisten itsehallinto

tunnetaan vain edustuksellinen päätöksentekotapa jota neuvoa antava kansanäänestyskin edustaa koska kansanäänestys on itse asiassa neuvoa pyytävä

näin ollen tästä asiasta tulisi täällä päättää määräenemmistöllä mitä nyt ei olla tekemässä ja tämä on vakava paikka

kansanäänestys voidaan järjestää vain eduskunnan päätöksellä eli pyynnöstä ja lopullinen päätösvalta myös äänestyksen järjestämisen seurauksista on eduskunnalla myös vastuu on eduskunnalla

tämän varmasti historiankirjoittajat tulevat vielä myöhemmin pengastamaan kun historia sitten osoittaa että tämä perustuslakitulkinta joka tähän liittyy on myös virheellinen

se oli nimenomaan sosialidemokraattisen ministerin esittelemä malli

siinä usein joudutaan kiertämään useampikin paikka jos ei aina halua samassa paikassa vierailla että löytyy varmuudella

eliitin turvallisuuspoliittisista perusteluista euhun liittymiselle on suomen miinakieltopäätöksen jälkeen enää turha edes puhua

siinä suhteessa sdpllä jos jollakin puolueella on kyllä nyt velvollisuus joko esittää oma vaihtoehto tai tukea tätä hallituksen linjaa ja ampua omat rivinsä suoraksi tässä suhteessa koska nyt järjestetään tätä sekaannusta mikä viime kaudella aiheutui

usein onkin niin että silloin jos hinta on alhainen niin voi melkeinpä suoraan ennakoida että kyseinen ruoka ei ole gluteenitonta jos siinä viljatuotteita tai jauhoja on käytetty

ja todella niin kuin olen täällä jo useamman kerran tuonut esiin arvoisa herra puhemies nämä riskiarviot ovat olleet virheelliset

jos neuvoa antava kansanäänestys halutaan järjestää silloin siis pyydetään neuvoa eikä olla lainsäätäjinä varmoja omasta kannasta

tässä on nyt vain se tilanne että viime vuodet käytännössä vallanpitäjät ovat elvyttäneet elvytysvaran pois ja nyt sitten kun on tämä talouskurisopimus solmittu myös vasemmistoliiton johdolla jota sopimusta muuten perussuomalaiset ei aikoinaan hyväksynyt ainoana eduskuntapuolueena täällä niin tässä on nyt annettu käytännössä tämän sopimuksen noudattamisen tulkinta tämän salin ulkopuolelle ja näin ollen me joudumme tekemään niitä toimenpiteitä joko vapaaehtoisesti tai sitten komission johdolla

en minä ainakaan ymmärrä miksi suomi lähtee nyt sitten kasvattamaan mekanismien yhteenlaskettua kapasiteettia ellei siinä hallituksella ole takana se näkemys että jos näin ei tehtäisi ne riskit lähtisivät realisoitumaan

mitä tulee esimerkiksi äänikynnyksiin meidän vaaleissa niin perussuomalaisethan oli ainoa puolue viime vaalikaudella joka kannatti vaalien yli lepäämään jätettyä tasauspaikkajärjestelmää joka olisi toteuttanut suhteellisuuden täydellisellä tavalla mutta sitä ei sitten muut puolueet lähteneet enää tukemaan vaikka vielä ennen vaaleja monet olivat olleet sen takana

arvoisa herra puhemies

aikanaan rahaliiton jäsenyydestä päätettäessä eduskunta ei ole pyytänyt neuvoa

siinä on kaikki perusteet olemassa

ne on aukottomasti tässä aloitteessa tuotu esille ja nyt on korkea aika tämä etuus joka ainoana vammaisetuutena ei ole indeksikorotusten piirissä laittaa kuntoon

ja silloin kun näin ajatellaan riskiarvio on ollut virheellinen ja siihen riskiarvioon on perustunut tämä käsittelyjärjestys täällä eduskunnassa

joka tapauksessa tilanne on se että moni rahaliitosta aikanaan päättämässä ollut kansanedustaja on nykytiedon valossa perustanut päätöksensä virheellisiin olettamiin

olemme saaneet ryhtiliikkeen aikaan eduskunnassa laajemminkin niin että enää täällä ei pystytäkään katsomaan läpi sormien kaikenlaista kansanvallan haudan kaivamista kuten ennen

sen sijaan silloinen hallitus omavaltaisesti muutti vaalipiirejä vastoin opposition tukea

eli nyt sitten toivon että vielä jotenkin tämä asia muuttuisi ja ainakin jatkossa on oltava ehdottomasti tarkempana

minä itse näen että on kuitenkin parempi että me täällä eduskunnassa pyrimme tekemään omaehtoisesti nämä säästötoimenpiteet emmekä anna tässä valtaa enempää brysseliin mihin vallansiirto tapahtuu jos emme tee niin

aika rajuja uudistuksia on tehty hallitusten toimesta ja nyt sitten kritisoidaan sitä että ei ole jotain parlamentaarista toimielintä vielä perustettu asiaan joka on vielä vaiheessa

arvoisa puhemies

minusta suomen jäsenyyteen rahaliitto emussa ja rahaliittoon ylipäätään sisältyy sellaisia elementtejä ja monia epävarmuuksia ja ulottuvuuksia että olisi syytä kysyä neuvoa kansalta

mutta vielä eivät ole rangat suoristuneet riittävästi vaan poliittinen skolioosi taivuttaa yhä liian monen kansanedustajan rankaa kohti brysseliä pimeyden ydintä

eli siinä mielessä se kreikan tie odottaa koska kreikkahan on nimenomaan ulkopuolisten toimijoiden ohjauksessa tällä hetkellä ja minä en ainakaan halua sitä suomen kohdalle tapahtuvan

jos kansanedustaja omaa varman kannan suomen jäsenyyteen rahaliitossa silloin en varsinaisesti ymmärrä neuvon pyytämistä

arvoisa puhemies

tässä kansalaisaloitteessa sinänsä on kysymys poliittisesta toimenpiteestä jolla halutaan tarjota neuvoa eduskunnalle koskien suomen jäsenyyttä rahaliitossa

toivotamme kaikki selkärangan omaavat tervetulleiksi ryhdikkääseen joukkoomme taistelemaan suomalaisen kansanvallan ja tule vien sukupolviemme tulevaisuuden puolesta lyhytnäköistä rappiopolitiikkaa vastaan josta politiikasta niin moni on sanoin ja teoin saattanut itsensä riippuvaiseksi

mutta itse näen että tietyllä tavalla tämä kuripolitiikka nyt tässä tilanteessa on kuitenkin pienempi paha kuin se että me lisäämme yhteisvastuuta euroalueella ja näin ollen lisäämme liittovaltiokehitystä

nyt siis kysytään haluammeko kuulla kansaa

vieroitushoito alkaa sillä että tunnustetaan riippuvuuden olemassaolo

euroopan ongelmamaissa vallassa ovat vuoroin vierailleet vasemmiston ja porvariston edustajat

heillä on tässä salissa veljespuolueensa

ilman nykyisen kaltaista valuuttaunionia ne eivät olisi pystyneet halpahintaisesti kosiskelemaan kansaa eri euroopan maissa ja toisaalta ilman epädemokraattisten ylikansallisten rakenteiden luomista niiden kannatuksen taso tulee romahtamaan nykymuotoisen eun mukana

kiitos arvoisa herra puhemies

ministeri henriksson kertoi että tämä nykyjärjestelmä on selkeä kansalaisille

tämähän on puolue ja henkilövaalin yhdistelmä ja tietysti on totta että tämä on sellainen järjestelmä josta voi varmsti ylioppilastutkinnossakin lähteä kysymään

eun idean isät jean monnet ja altiero spinelli toivoivat käytännössä alusta asti nyt hahmotellun liittovaltion ja velkaunionin luomista

tai miksi ei ole sitten kysytty siellä ylioppilastutkinnossa että nähtäisiin todella kuinka selkeä tämä järjestelmä on koska nyt annetaan ymmärtää että tämä nykyjärjestelmä on tosi hyvä ja kun sen ominaispiirteet säilyvät tässä uudistuksessa niin kaikki on kunnossa

niinpä eu päätöksenteossa asemiin ovat päässeet jo pitkän aikaa vain federalismin uskoa tunnustavat puhdasoppiset joten asioihin perehtyneelle ei voinut tulla yllätyksenä se mihin rahaliitto johtaa

kyllähän tässä nykyjärjestelmässä on sellaisia mielenkiintoisia piirteitä että esimerkiksi uudellamaalla todella oli sellaisia jos mä en ole sellaisia äänimääriä yksittäisillä ehdokkailla että se yksittäinen ehdokas olisi vienyt kaksi muuta ehdokasta jo yksistään läpi

paavo lipponen ja sauli niinistö olivat sen verran sivistyneitä että he kyllä tiesivät mikä suomen kansaa odottaa kun he kansaa kuulematta veivät suomalaiset rahaliittoon

me perussuomalaiset emme pelkää kansaa emmekä perustuslakia

kannatan edustaja soinin tekemää epäluottamuslausetta

kurikasta olen kotoisin muuten

edustaja yanar piti mielenkiintoisena allekirjoittaneen puheenvuoroa ja mielenkiintoisena myös tätä keskustelua ja mielenkiintoista se varmasti onkin

mutta vielä mielenkiintoisempaa on se miten voi olla tilanne että ensin eduskuntapuolue nimeltä vihreät hyväksyy eun talouskurisopimuksen ja kun tuosta kuluu pari vuotta niin teille tulee teitä uusia kasvoja tänne jotka olette ihan eri mieltä tuon sopimuksen kanssa jonka teidän puolueenne on hyväksynyt ja jota pitänyt hyvänä

eli kyllä joku vastuu siinäkin on miten puolue voi irtautua omista aiemmista kannoistaan ja tätä vastuuta ei minun mielestäni nyt tässä tilanteessa kyllä vihreä edustaja yanar käytä parhaalla mahdollisella tavalla koska teidän on nimenomaan vastattava siitä mitä te olette hyväksyneet täällä

arvoisa herra puhemies

se on monissa niissä kunnissa joita te esitätte peruskunniksi sen tyyppinen että sinne ei missään nimessä kyllä sillä rakenteella voi laittaa lisää palveluita

kun saksa kerran pystyy talouttaan hoitamaan menestyksellä niin siinä on esimerkki euroopalle että kaikki on mahdollista jos politiikka on vaikuttavaa ja tehokasta

väitän myös että tämä ekpn toimi voi osittain liittyä myös tähän kreikan odotettavissa olevaan tilanteeseen jossa tullaan sitten esittämän väitteen pää tai osa jäsenmaista tulee esittämään kreikan pyynnöstä näitten velkojen anteeksi antamista

arvoisa herra puhemies

totta kai silloin jos näitä ruvetaan antamaan anteeksi pitää näille anteeksi antaville maille olla heti tarjolla myös omaa uutta rahaa ekpn kautta

tämä on hyvä muistaa myös sitten kun uusi hallitus saadaan kasaan ja käydään kokoomuksen edustajien ennen vaaleja antamia mahdollisia kantoja läpi ja verrataan niitä sitten siihen mitä lakiesityksiä ehkä tuleva hallitus antaa

mutta kyllä minä sanon että tämä on erittäin riskialtis tie ja mielestäni olisi parempi että hallitusti euroalue purettaisiin ja palattaisiin kansallisiin valuuttoihin kuin että mennään nyt syvälle yhteisvastuuseen

palataan sitten asiaan tästä näin

vielä pitää tämän keskustelun lopuksi todeta että tämä on häpeän päivä eduskunnalle koska tässä on nyt käynyt niin että hallitus on tuonut alun perin sellaisen esityksen josta osa edustajista täällä on sitten saanut sen ymmärryksen että tässä laissa olisi korkokatto ja nyt sitten sitä korkokattoa ei olekaan

ja nyt sitten hallituspuolueiden edustajat sanovat että on jo voimassa kansainvälinen sopimus joka velvoittaa suomea oli meillä täällä se oma laki minkä sisältöinen hyvänsä niin että me emme ikinä pääse näkemään sitä tilannetta mitenkä tämä olisi mennyt jos tämä olisi alun alkaen ollut yksiselitteinen

suomihan on solminut sopimukset eun piirissä kasvu ja vakaussopimuksen ja talousunionisopimuksen ja siellä on myös näitä bruttokansantuotepohjaisia lukuja

esimerkiksi talousunionisopimuksen jonka vasemmistoliitto on hyväksynyt mukaan julkisen talouden keskipitkän aikavälin rakenteellinen alijäämä saa olla korkeintaan prosentin

tätä hommaahan myötävaikutti se että hallituspuolueitten omat edustajat olivat hyväuskoisia uskoivat valtiovarainministeriön virkamiehiä jotka eivät halunneet tosiasiassa kunnolla sanoa tätä asiaa vaan he pyörittivät sitä niin että koko ajan jäi ikään kuin se vastuu kuulijalle

todellakin tällä talouskurisopimuksellahan tehtiin merkittävä toimivallan siirto käytännössä suomen eduskunnalta maan rajojen ulkopuolelle ja siitä syystä itse vastustin sitä

nyt sitten todella on tällainen tilanne että te voitte jopa sanoa jos te oikein röyhkeitä olette että kyllähän te äänestäisitte tämän nurin vieläkin mutta kun se kansainvälinen sopimus on voimassa niin eipä äänestetäkään syväluotaamme työtä tapaukset tai

en vastusta talouskuria mutta vastustan sitä että nimenomaan ulkoistetaan tämä asia ja sitten odotetaan että meitä ulkoapäin ohjataan ja sitten vasta toimitaan

kun katsotaan niitä kyselyitä mistä kansalaiset haluavat leikata niin kehitysapu on kärjessä vaikka kyselyissä myös tunnustetaan että se on tärkeä

mutta juuri sen takia että näin ei nyt tapahtuisi mielestäni tulevan hallituksen pitää itse nyt omaehtoisesti lähteä tässä toimimaan jolloinka voisi sanoa demokratian hyvät periaatteet täyttyvät eikä vain niin että vedotaan sitten siihen ja odotetaan sitä että meitä tavallaan lähdetään paimentamaan ja meille kerrotaan mitä meidän pitää tehdä ja mistä leikata

että se velvoittaa meitä joka tapauksessa

näin ollen on oletusarvo että myös kansalaiset ovat vapaaehtoisesti halukkaita kehitysapua tukemaan